ydinjätteen loppusijoitus syvälle peruskallioon on tällä hetkellä paras mahdollinen tapa mutta se mahdollistaa myös toisenlaisten ratkaisuiden käyttöönoton teknologian kehittyessä

lakivaliokunta on kuullut paljon asiantuntijoita ja päätynyt siihen että tätä kansalaisaloitetta ei pidä nyt hyväksyä

ydinvoiman lisärakentamiselle on suomessa sikäli hyvät edellytykset että maassamme on kolmen vuosikymmenen aikaiset hyvät kokemukset ydinvoimalaitosten käytöstä

sitten hirmuisen iso ongelma tulee olemaan tämä suoja alueen poistaminen

ilmaston ja myös ilman laadun kannalta ydinvoima on kuitenkin yksi parhaimpia sähköntuotantomuotoja

uskon tällä viikolla eduskunnassa käydyn ilmasto ja energiakeskustelun hälventäneen ydinvoimaan kohdistuvia aiheettomiakin pelkoja ja vakuuttaneen niin päättäjät kuin suomen kansalaisetkin ydinvoiman käytön tarpeellisuudesta

täällä ei kyllä valiokunnan jäseniä taida juuri olla paikalla ei valiokunnan puheenjohtaja ainakaan ole vastaamassa siihen miksi tämä suoja alue on nyt tuosta hallituksen alkuperäisestä esityksestä täällä valiokuntakäsittelyn yhteydessä poistettu

minua huolettaa tässä eniten se että aloitteessa ehdotettu muutos johtaisi siihen että samaa sukupuolta olevalla parilla olisi yhtäläinen oi keus vierasadoptioon kuin nykyisin aviopareilla

adoptio adoptioon vieras aro ja jättämään

nekalan kaksoissurmasta jaettiin tiistaina iltapäivällä tuomiot tampereen käräjäoikeudessa

adoptiota en missään tapauksessa hyväksy enkä tule vastustamaan tätä lakivaliokunnan mietintöä

syytetyt esiintyivät oikeudessa nykytyylin mukaisesti huput päässä ja kasvot peitettyinä

sitten ihan loppuun haluan sanoa että tämä uusi laki nyt ei kyllä enää kannusta kalastuskuntia tekemään sitä merkittävää vapaaehtoistyötä mitä ne ovat tähän saakka tehneet

on nimittäin hyvin tärkeää että tämä aihe nostetaan tällä tavalla nyt esiin ja keskusteluun ja myöskin tästä varmasti seuraa sitten joitain päätöksiä jotka vielä toivottavasti tällä vaalikaudella tulevat tähän saliin hallituksen esityksinä

median kautta kansalaisille välittyy kuva vakaviakin rikoksia tehneistä rikoksen tekijöistä jotka oikeussalissa puolittain makaavat pöydällä kasvojaan käsien alla piilotellen tai ovat naamioituneet kasvot peittävillä vaatteilla

ensinnäkin ed

pulliainen nosti esille tämän hallituksen viime viikolla tekemän bioenergiapaketin ja olin yllättynyt etteivät juuri muut eduskuntaryhmät kuin kokoomuksen eduskuntaryhmä sitä keskeisenä ottaneet esille ryhmäpuheenvuoroissa

vaikka ongelmat ovat olleet meidän tiedossamme jo pitkään on syytä olla huolissaan siitä että tilanteeseen ei vieläkään ole tartuttu riittävän tehokkaasti

meidän on suomessa syytä olla äärimmäisen huolestuneita siitä onko meillä tulevaisuudessa enää ammattimaisessa liikenteessä kuljettajia

mutta mitä tulee sitten hyvän ruuan tuotantoon

jopa poliisisaattueita on tarvittu sekä järjestetty harhautuksia oikeustalolle saapumisen ja sieltä lähtemisen salaamiseksi

kosteus ja homevaurioita on nimittäin laajasti koko rakennuskannassa myös uudisrakennuksissa ja erittäin valitettavaa valitettavan laajaa se on julkisissa tiloissa

tuomiovaltaa käyttävältä riippumattomalta oikeusistuimelta riistetään sille kuuluvaa arvovaltaa sallimalla erilaiset provokaatiot ja piilottelut oikeuskäsittelyn aikana

lisäksi vasta rakenteilla olevista rakennuksista on löydetty sellaisia laiminlyöntejä joiden seurauksena tulevat olemaan mitä todennäköisimmin kosteus ja myöhemmin myös homevauriot

tuomioistuinkäsittelyn rikoksia ennalta estävä vaikutus näin monesti mitätöityy kun oikeussalissa ei vaadita syytetyltä avointa ja asiallista esiintymistä

mutta minä haluaisin vielä erittäin hienoa että ministeri on aitiossa kuuntelemassa yhden huolenaiheen nyt lausua täältä ja tämä koskee tätä norminantojaon uudistamista

tuomioistuimen kunnioituksesta ei näy jälkeäkään myöskään niiden asianajajien käytöksessä jotka parhaansa mukaan avustavat syytettyjä pitämään kasvonsa peitettyinä

laiminlyöntien ohella yhtenä merkittävänä syynä uudisrakennusten kosteus ja homevaurioiden syntyyn on se että meillä rakennetaan paljon sellaista mikä ei yksinkertaisesti tänne suomen ilmastoon sovellu

oikeudenkäyntien uutisointia seuraavalle voi näistä kuvista jäädä valheellinen käsitys siitä että oikeuden edessä voi tavallaan pysyä piilossa tarvitsematta kohdata tekoaan silmästä silmään

esimerkiksi poikkeuksellisten materiaalivalintojen ja poikkeuksellisen rakennuksen muotoilun käyttäminen rakentamisessa johtaa helposti ongelmiin

elikkä valtuussäännöksiä muutetaan niin että liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä asetettaisiin jatkossa yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset koskien polkupyöriä ja vastaavia muita moottorittomia ajoneuvoja l luokan ajoneuvoja eli moottoripyöriä ja mopoja ja t luokan traktoreita ja muita ajoneuvoja liikennetraktoreita moottorityökoneita sekä näihin ajoneuvoluokkiin kuuluvien ajoneuvojen perävaunuja

rakennusten materiaalivalinnat ja suomen ilmasto olosuhteet ovat sellaisia erityisiä haasteita jotka tulisi ottaa huomioon jo rakennusten suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin

nyt annetaan kyllä trafille valtuudet antaa teknisiä määräyksiä ja nyt toivon että olisi sitten trafilla joku valvoja joka valvoisi ettei siellä käytetä mielivaltaa mikä valitettavasti välillä tulee mieleen kun näitä trafin määräyksiä on ensin

arvoisa puhemies

haluaisin lisäksi kiinnittää erityistä huomiota siihen että me olemme nyt valitettavassa tilanteessa jossa energiatehokkuuden tavoittelu on johtamassa uusien mittavien sisäilmaongelmien syntyyn

on hyvä että eduskunnan edellinen tilintarkastajien puheenjohtaja avasi tätä eduskunnan varainkäyttöä näinkin perusteellisella tavalla kuin hän äsken teki

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu se ettei rikoksesta epäillyn itse tarvitse myötävaikuttaa rikoksen selvittämiseen eikä hänen tarvitse olla tässä mielessä yhteistyössä viranomaisen kanssa

arvoisa puhemies

energiatehokkuuden parantaminen voi olla euroopan tasolla perusteltua mutta nollaenergian tavoittelu suomen ilmasto olosuhteissa ei ole yksinkertaisesti järkevää

uutiskuvat oikeudenkäynneistä osoittavat että oikeuden puheenjohtaja tarvitsee järjestyksenvalvonnan tueksi nykyistä seikkaperäisempää tarkempaa säätelyä siitä mikä on asianmukaista käytöstä oikeussalissa

södermanin käyttämä puheenvuoro varsinkin kun hän on toiminut myöskin korkeassa asemassa eun oikeusasiamiehenä ja nyt hän on täällä meidän perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja

tällaiseen rakentamiseen liittyvät riskit ovat aivan liian suuret

oikeudenkäymiskaareen onkin tarpeen lisätä säännökset siitä ettei kasvojen peittely tai vaatteitten avulla naamioituminen ole oikeussalissa sallittua

samalla kun energiatehokkuudessa on lähdetty tavoittelemaan kuuta taivaalta on unohdettu se terveysriski joka uhkaa näissä tiloissa asuvia ja työskenteleviä ihmisiä tulevaisuudessa

kun hän totesi että ei pitäisi olla aina rähmällään eu komission edessä niin nyt kuitenkin ed

energiatehokkuutta ei yksinkertaisesti voida laittaa terveyden edelle

tarkoittiko tämä teidän äskeinen lausumanne tässä että teidän mielestänne nyt emme ole rähmällämme kun me säädämme tällaisen sovittelu säännös

mikäli syytetyn henkilöllisyys on tarpeen pitää salassa on asianmukaista rajata median oikeuksia kuvaamiseen siten että minkäänlaista kuvaamista oikeussalissa ei sallita

jo tehdyistä virheistä olisi vihdoin otettava opiksi eikä missään tapauksessa jopa yltiöpäisen energiatehokkuustavoittelun tule saattaa ihmisten terveyttä vaaraan

säännöksen lakien sovittelusäännöksen tähän lakiin vai olemmeko me nyt rähmällämme teidän veden mielestä mm tason edustajia mukkulaan soini on vastaus purrut sitä mistä se on vielä vilkunan hyn

tämä ei ole ehkä ihan kehuttavaa tässä eduskunnan toiminnassa

tästä huolimatta meillä on edelleen jatkuvasti havaittu näitä ongelmia joten tuskin valvonnan tehostaminen olisi ratkaisu ongelmaan ja toisaalta se ei taitaisi olla realistisesti kovinkaan mahdollista

äsken edustaja kataja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja pitkässä perustelupuheenvuorossaan ilmoitti että tämä asia tämä edustaja eestilän aloite ei täällä eduskunnassa etene

rakentamiseen liittyvä byrokratia niin rakentajan kuin rakennusviranomaistenkin näkökulmasta on jo nyt kuormittavaa

toimikunnan ehdotuksen mukaan se sisältäisi oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat säännökset kaikkien tuomioistuinten osalta riippumatta siitä minkälaista oikeudenkäyntijärjestystä kyseisessä tuomioistuimessa sovelletaan

tämähän lähetetään valtiovarainvaliokunnan verojaostolle käsiteltäväksi ja minä olen kyllä yllättynyt kun kuulin tämän juristin puheenvuoron

julkisuustoimikunnan ehdotuksen mukaista ja aikanaan oikeusministeri johannes koskisen lupaamaa lainsäädäntöuudistusta ei ole vieläkään eduskunnan käsittelyyn tuotu

mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan tämä vanha pohjoismaissa käytössä oleva tuomarinohje pitäisi nyt ottaa vakavasti ja kun kerran on väärin menetelty ja epäoikeudenmukaisesti on tätä veroa peritty autontuojilta niin nyt pitää säätää sellainen laki että sen lain turvin voidaan sitten nämä aiheettomasti perityt verot palauttaa

tämä lakiuudistus joka nyt on käsittelyssä ja hyväksyttävänä on osoitus siitä mitä tietoyhteiskunnassa tämä tekniikan kehittyminen mahdollistaa ja miten se toisaalta voi parhaimmillaan parantaa palveluja

tämä hätätekstiviestimahdollisuus kuten valiokunnan puheenjohtaja äsken ansiokkaasti asian esitteli on erinomainen parannus

kun tämä tulee lakiin nyt kun tämän vuoden alusta on astunut voimaan uusi tietoyhteiskuntakaarilainsäädäntö niin tässä kyllä ei voida ainakaan syyttää hallitusta vitkastelusta

hallitus ja eduskunta toimivat kyllä hyvin ripeästi kun se näin tulee voimaan todennäköisesti jo ehkä ensi kuun alusta oliko niin tarkoitus

arvoisa puhemies

sen vuoksi on tärkeää että muutenkin kuin kaupan hyllyllä se raaka aineen jäljitettävyys voitaisiin jotenkin nykyistä paremmin järjestää

nimittäin ravintolaruuan ja suurtalouksien osalta on kenties vielä tärkeämpää selvittää mistä se raaka aine on kotoisin

kun puhutaan lähiruuasta niin on eu kansalaisilla ja suomen kansalaisilla meillä kansanedustajillakin aika lailla erilainen käsitys siitä mikä on sitä lähiruokaa mistä se on peräisin

eduskunnassa oli myöskin tahoja jotka halusivat tehdä jo silloin neljä vuotta sitten selväksi että ei kikkailla vaan tehdään selkeä päätös että kaikki jotka

toisin kävi

itse edustin silloin sitä kantaa että ei kikkailla vaan maksetaan heti kaikki pois

todella siinä oli ilahduttavaa että eduskunta saattoi niinkin merkittävällä tavalla korjata sitä hallituksen osittain hiukan huonoa esitystä

hallituksen esitys noin kokonaisuutena tarkastellen oli kohtuullisen hyvä mutta siellä oli muutamia kohtia mitkä täällä jo viime kesänä lähetekeskustelussa tulivat esille ja mitkä nyt sitten ansiokkaasti lakivaliokunta on korjannut

elikkä silloin siinä hallituksen yksimielisessä esityksessä yksimielisesti nämä edustajat olivat sitä mieltä että se laki joka silloin säädettiin oli oikein ja se vaihtoehto että olisi välittömästi säädetty tällainen laki minkä edustaja eestilä nyt esittää säädettäväksi oli väärin mutta nyt heidän mieli on kääntynyt

nyt meillä on tässä käsiteltävänä hallituksen esitys joukkoliikennelain muuttamiseksi ja tässä tapauksessa ei voi kyllä antaa hallitukselle paljon pisteitä eikä eduskunnalle sitten myöskään

liikennevaliokunnalle ei voi kyllä antaa tunnustusta että se olisi rohkeasti korjannut hallituksen esitystä siltä osin mitä tähän hallituksen esitykseen olisi välttämättä pitänyt tehdä korjauksia

että luotaisiin paremmat edellytykset markkinaehtoisen joukkoliikenteen harjoittamiseen

tällä oli alun perin tarkoitus luoda myöskin kilpailulle mahdollisuudet näille vielä muutamille suomalaisille joukkoliikenteen harjoittajille elikkä linja autoliikennöitsijöille yksityisille yrityksille

kun hän tässä edellisen asian käsittelyn kohdalla julisti että hän on vallankumouksellinen niin ei hän tietenkään tällaista lakialoitetta silloin voi pitää kovin hyvänä eikä ehkä hyväksyttävänä tätä lakialoitteen perustelua

he olisivat tarjonneet semmoisen vaihtoehdon että esimerkiksi helsingin liikennelaitoksen siis hsln alueelle nämä yksityiset liikennöitsijät olisivat tarjoutuneet tulemaan ajamaan näitä vuoroja markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukieuroja mutta sitä hallituksen esitys ei sitten mahdollistanut eikä eduskunta nyt tällä kertaa ainakaan sitä mahdollisuutta näille yksityisille liikenteenharjoittajille suo

arvoisa puhemies

herra puhemies

haluan huomauttaa että vaikka tuolla näytöissä näkyy että käydään vielä nopeatahtista niin itse en ainakaan ole nopeatahtista puheenvuoroa varannut

mutta minä olen lähtenyt tässä lakialoitteessani siitä että kaikenlainen naamioituminen oikeussalissa kaikenlainen kasvojen peittely siinä oikeussalissa ja nimenomaan silloin kun tuomiota luetaan on vähintäänkin epäsopivaa ja se ei kuulu meidän nykyiseen oikeusjärjestykseemme

yksi on tämä tärkeä luonnonhoitotyö elikkä pienpetojen pyynti ja siinä käytettävä puoliautomaattiase

tämä on valitettavaa samalla kun tiedämme minkälainen kilpailutilanne tuolla joukkoliikenteessä tällä haavaa vallitsee nimenomaan näille yksityisille liikenteenharjoittajille

pulliainen osittain viittasi puheenvuorossaan niin se on sitten toinen juttu miten ylipäätään media julkisuus voi jonkun ihmisen tuomita ennen kuin hänet on oikeudessa todettu syylliseksi niin miten ylipäätään media eu julkisuus

esimerkiksi nämä helsingistä jyväskylän suuntaan kuopion suuntaan turun suuntaan tampereen suuntaan

näitä tapauksiahan on erittäin paljon ja tämän lakialoitteen tarkoittama muutos oikeudenkäymiskaareen ei muuta sitä tilannetta miksikään

sitten minä kysyisin tässä joko ministeriltä tai hallintovaliokunnan puheenjohtajalta

eu lähtee ne liikennöivät ainakin osittain ulkomaisessa omistuksessa

on erittäin tärkeää että tämä asia vihdoinkin etenee

he liikenne liikenne menee liikenne olevat linja autoliikenneyhtiöt ovat hinnoittelullaan aiheuttaneet sen että pienet yksityiset yritykset eivät kerta kaikkiaan pysty siinä kilpailutilanteessa enää näitä palveluja tarjoamaan

edelleenkin sen jälkeenkin voi tapahtua ja nyt voi tapahtua näitä ed

mutta toivon että lakivaliokunta vaikka tänäänkin olemme jo kuulleet miten täystyöllistetty se on voi ottaa tämän lakialoitteen vakavasti ja käsittelyyn ja asia saataisiin eteenpäin

rattijuoppojen aivan liian lievät rangaistukset koettelevat kovasti kansalaisten oikeustajua ja syystä

toisaalta mahdollistetaan rajaton kilpailu mutta toisaalta suljetaan rajat eivätkä yksityiset yritykset pääse näitten lailla suojattujen alueiden sisään kuten esimerkiksi hsln alueelle kilpailemaan

tämä oli valitettavaa toivottavasti seuraava hallitus ja seuraava eduskunta tuovat parempia esityksiä eduskuntaan

suomessa rangaistukset rattijuopumuksesta suhteessa muihin liikennerikkomuksiin tai nimenomaan liikennerikkomuksiin ovat kyllä todella lieviä

vai miten ajattelette hyvät kollegat siitä että kolmesta aika vähäisestä liikennerikkomuksesta kolmesta pienestä vähäisestä ylinopeudesta ajokortti otetaan puoleksitoista kuukaudeksi hyllylle kuivumaan mutta rattijuopumuksesta ei välttämättä korttia oteta pois kuin kolmeksi kuukaudeksi

onko tämä oikeudenmukaista ja onko tämä suhteellista

esimerkiksi norjassa törkeästä rattijuopumuksesta annetaan viiden vuoden ajokieltoja tanskassa kolmen vuoden ja ruotsissakin kahden vuoden ajokieltoja

suomessa rangaistusten kiristämisen varaa todellakin on

tuen kansalaisaloitteen viestiä ja sanomaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä kun puhutaan joukkoliikenteestä on syytä muistaa että joukkoliikenne suomessa ja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla on erittäin vahvasti verovaroin tuettua

jos sitä vertaa haja asutusalueen joukkoliikennetukeen mikä nyt on pääasiassa valtion budjettiin varattua määrärahaa niin haja asutusalueille joukkoliikennetuki on vain murto osa siitä mitä pelkästään hsln joukkoliikennettä pääkaupunkiseudun alueella verovaroista tuetaan

tämä on syytä alleviivata ja muistaa aina kun keskustellaan liikenteestä ja keskustellaan tiemaksuista ja keskustellaan palvelutuotannosta

haluan vielä arvoisa puhemies nostaa esille tämmöisen hintavertailun

joukkoliikenteen ongelmallisuus näkyy esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jossa taitaa olla lippujen hinnat selvästi alihinnoiteltuja